se perustuu nimenomaan siihen lähtökohtaan että tällä puretaan ja murennetaan meidän yhtenäinen sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksujärjestelmämme

me voimme aidosti kysyä ja esittää kysymyksen miten keskustan esittämä väliportaan hallintomalli tai maakuntamalli vahvistaa kuntalaisten demokratiaa kun päätöksenteko ja vaikuttaminen viedään pois kuntalaisten ulottuvuudesta

kun viittasitte meidän nykyiseen sosiaali ja terveyspalvelusetelijärjestelmäämme jota pitäisi arvioida olen siitäkin aivan samaa mieltä mutta se lainsäädäntö ja asiakasmaksujärjestelmä on aivan erilainen kun tämä joka meillä on tällä hetkellä käsittelyssä

malli keskittää valtaa muutamille luottamushenkilöille ja virkamiehille päätöksenteko ei ole avointa ja läpinäkyvää kansalaisten demokratian ja kuntalaisten kannalta päätös ja toiminta viedään entistä kauemmas heidän arjestaan ja läheisyydestään

arvoisa puhemies

kunta joka toimii vain yhteisen palvelualueen laskujen maksajana ei ole sellainen vahva peruskunta jossa kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet palveluihin ja niiden rahoitukseen toimisivat

arvoisa rouva puhemies

kuten has been ceen hyvä puhe sdpn ryhmäpuheenvuorossa todettiin julkisesti ja demokraattisessa ohjauksessa tuotettu hyvinvointipalvelu on useimmiten kuntalaisille paras vaihtoehto

tämä lähtökohtaisesti tarkoittaa sitä mikä täällä on sanottu useampaan kertaan ja minkä itsekin olen sanonut useaan kertaan se perustuu siihen että samasta palvelusta riippuen kunnasta asiakkaat maksavat erilaisen asiakasmaksun joka ei missään muodossa ole meidän ideologiamme mukaista emmekä näe että sillä vahvistetaan meidän yhtenäistä sosiaali ja terveydenhuoltoamme

se on mahdollistanut vanhempien käytännössä nuorten naisten osallistumisen työmarkkinoille myös perheen perustamisen jälkeen

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

ymmärrän myös osaltani edustaja reijosen tekemän aloitteen ja oikeastaan se koskettaa hyvin voimakkaasti juuri tällä hetkellä puolustusvoimien palveluksessa olevia ihmisiä ja heidän perheitään

pulliaiselle kun hän jos ymmärsin oikein kyseenalaisti meidän lausumaamme ja perusteli sitä nimenomaan sillä että muun muassa oulussa on haettava ne resurssit kun huostaanottotilanne tulee

mutta täytyy kyllä todeta että samanaikaisesti tämmöinen ihmisten yhdenvertainen kohtelu ja tasavertaisuus tulee ajatteluun koska kyllähän esimerkiksi meillä metsäteollisuuden paikkakuntana joukkoirtisanottiin useita satoja ihmisiä jotka olivat myös samanlaisen elämäntilanteen parissa

lukuisat tutkimukset kertovat että laadukas varhaiskasvatus auttaa ja tukee lapsen kehitystä muun muassa tukemalla lapsen sosiaalisuutta ja oppimista

näin juuri onkin mutta kun lastensuojelutyöntekijöitten työ ei todellakaan ole pelkkää huostaanottoa vaan sen painopisteen pitäisi olla ennen kaikkea siinä ennalta ehkäisevässä työssä joka perustuu nimenomaan näitten avohuollon tukitoimien ja perheen erilaisten tukipalveluiden hakemiseen tukemiseen ja rakentamiseen

palaan vielä aivohalvauspotilaiden tilanteeseen

kun siihen vielä yhdistetään se mikä meidän vastalauseessamme on jossa kannetaan huolta terveyserojen kasvamisesta niin tämä tulee entisestään kasvattamaan myös terveyseroja maassamme

tästä syystä kunnissa on oltava riittävä osaaminen palveluiden ostamiseen ja kilpailuttamiseen

lasta tuetaan myös jos hän tarvitsee erityistä tukea esimerkiksi puheen kehityksessä tai erilaisten asioiden hahmottamisessa

arvoisa herra puhemies

haluan ensinnäkin kiittää ministeriä tästä erittäin hyvästä voisiko sanoa ympäristö ja ilmastopoliittisesta otteesta

mutta sitten toinen ongelma heidän kuntoutuksensa osalta on se että aivohalvauspotilaiden kuntoutuksessa edellytetään että heille on myönnetty korotettua vammaistukea

kun esimerkiksi vanerityöntekijät joita oli koulutettu siihen yksittäiseen tehtävään irtisanottiin niin ei heilläkään ollut oikeastaan mitään jäljellä

monikansallisten hoivayritysten tarjous voi olla halvin mutta se ei ole yleensä sitä jos katsotaan pidemmällä aikavälillä

tavoitteena on että lasta tuetaan kokonaisvaltaisesti niissä asioissa joita hän tarvitsee oman kehityksensä ja oppimisen tueksi

ehkä minä koen sen läheiseksi sen takia myös että olen huomannut että olette käynyt useaan otteeseen lappeenrannassa tutustumassa meidän yliopiston hyvään toimintaan

sosiaalityöntekijöitten tehtävänä on ennen kaikkea tukea sitä perheen kokonaistilannetta muun muassa lapsiin kohdistuvaa vanhemmuutta parisuhdetta heidän oman elämänsä jaksamista hyvinvointia elämänhallintaan liittyviä kysymyksiä

sosialidemokraatit ovat tänään esittäneet että suomen kunnissa pistetään stoppi yhteistyölle veroparatiisiyhtiöiden kanssa

suurena riskinä tässä laissa on nimenomaan se hätähuuto joka täälläkin tavallaan heijastuu meidän keskusteluissamme ja sitten ulkopuolella kun tänään otimme vastaan nuorten oman hätähuudon näitten järjestöjen kautta

tutkimusten perusteella hyvästä varhaiskasvatuksesta hyötyvät erityisesti huono osaisista perheistä tulevat lapset joiden perhetilanne on vaikeampi

arvoisa herra puhemies

elikkä heidän tulevaisuutensa riippui siitä oliko heillä mahdollisuus kouluttautua uusiin ammatteihin ja sitten mahdollisesti siirtyä kymenlaaksosta tai etelä karjalasta muualle

akaan penttilällekin vähän samasta asiasta

valitettavasti tämä hallituksen esitys on jälleen linjaus siitä kuinka hallitus heikentää kaikkein pienituloisimpien ihmisten elämäntilannetta ja kuinka hallitus heikentää opintotukea ja vaikeuttaa sitä kautta entisestään opiskelijoiden kokopäiväistä opiskelua

sosialidemokraatit eivät missään nimessä vastusta yksityistä palveluntuotantoa mutta lähtökohtana täytyy olla hyvä laadukas julkinen sosiaali ja terveydenhuolto jonka liitännäisenä ja tukena ovat sitten yksityiset palveluntuottajat

ihmiset haluavat myös omilla valinnoillaan vaikuttaa tulevaisuuteen ja meidän yhdyskuntajätteiden määrää tavoitellaan käännettävän laskuun

olen tehnyt ministeri risikolle tästä aikoinaan kirjallisen kysymyksen

vanhemmat ovat työttöminä tai perheessä on sairautta perheessä on erilaisia sosiaalisia ongelmia kuten päihde ja mielenterveys tai parisuhdeongelmia

kuntien pitäisi tehdä periaatepäätös etteivät ne tee hankintoja yhtiöistä joilla on kytkentöjä veroparatiisiin

arvoisa herra puhemies

tässä yhteydessä tulevat kyseeseen myös päihdepalvelut mielenterveyspalvelut ja monet muut tukipalvelut jotka nimenomaan ovat osa tämän lastensuojelusosiaalityöntekijän työpanosta

se riski on nimenomaan se että tätä lainsäädäntöä lähdetään sitten kategorisesti toteuttamaan eri puolilla suomea ja sitä toteutetaan nimenomaan tämän leikkurin avulla

tämän hallituksen esitys julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta jatkaa hallituksen määrätietoista linjaa työllistämispalveluiden sujuvoittamiseksi

siinä mielessä kun katsoo näitä ihmisiä ja perheitä heidän näkökulmastaan meillä on suuri joukko ihmisiä jotka ovat samantyyppisessä elämäntilanteessa minkä takia silloin tämäntyyppisiä verohelpotuksia ei mielestäni voi kohdentaa yhdelle taholle

nyt kysyisin koska tiedän että tiedätte tämän tilanteen mikä on tämänhetkinen tilanne tämän korotetun vammaistuen ja kuntoutuksen kytkennän osalta

varhaiskasvatuksella on pystytty auttamaan lasta näissä tilanteissa ja siten parantamaan kaikkien lasten tasa arvoista mahdollisuutta aloittaa koulu

siinä mielessä siinä viimeisessä tilanteessa joka on sitten kärjistetty tilanne kun lapsen oikeus ei toteudu ja perheen tilannetta ei pystytä tukemaan siinä määrin että lapsi pystyisi asumaan kotonaan omien vanhempiensa luona valitettavasti joudutaan sitten myös huostaanottotilanteisiin mutta se ei missään nimessä voi olla tavoite siinä vaan tavoitteen pitää olla tämän vanhemmuuden ja omien biologisten vanhempien tukemisessa

ja kun me samanaikaisesti olemme todenneet useita useita kertoja niin tässä salissa kuin sosiaali ja terveysvaliokunnassakin että meillä on suuri puute sosiaalityöntekijöistä ja niistä tukimuodoista joita nämä nuoret ensisijaisesti tarvitsevat niin suurena riskinä on se että tästä lainsäädännöstä tulee toimeentulotukileikkuri eikä tästä tule sitä todellista nuorten yhteiskuntatakuujärjestelmän muotoa

muutokset selkiyttävät lainsäädäntöä mahdollistavat osa aikaisen työllistymisen palkkatuettuun työhön suuntaavat te toimiston palvelua teknisestä yhteydenpidosta kohti parempaa ja vaikuttavampaa asiakaspalvelua sekä antavat mahdollisuuden maahanmuuttajien kotoutumista edistävän alkukartoituksen toteuttamiseen osana julkisia työvoima ja yrityspalveluita

riittävän opintotuen tavoitteena on mahdollistaa kokopäiväinen opiskelu ja mahdollistaa opintojen suorittaminen tavoiteajassa

me tuemme nimenomaan nykyistä järjestelmää sillä tavalla että nämä palvelut on järjestetty ostopalveluina mikä taas tarkoittaa sitä että asiakkaitten näkökulmasta ja palveluitten saajien näkökulmasta tämä asiakasmaksujärjestelmä on selkeästi laissa määritelty

olisin vaan halunnut vastata tähän väitteeseen että sosialidemokraatit eivät haluaisi tukea kaikkein pienituloisimpia eläkeläisiä

mutta kun tämä periaate nyt avataan niin ainakin itse olen hyvin skeptinen sille että vaikka me ajattelisimme tänä päivänä näin niin voi olla että seuraavalle hallitukselle tai sitä seuraavalle hallitukselle tämä antaa huomattavasti kevyemmät mahdollisuudet lähteä myös siihen keskusteluun jota jo tällä hetkelläkin suomessa käydään että myös suomalaisilta opiskelijoilta perittäisiin lukukausimaksuja

mutta tietenkin me voimme sitten katsoa laajemmalti onko meillä olemassa välineitä kun entistä enemmän tulee yhteiskuntaan liikkuvuutta ja tulee tämmöisiä erilaisia poikkeustilanteita joissa sitten voidaan arvioida jonkun tyyppisiä helpotuksia

tämä on yksinkertaisesti väärin eikä se selity vain ihmisten erilaisilla elämäntavoilla

tämä on tärkeä tavoite jonka pitäisi olla perusta kaikelle koko opiskelulle ja opintotuen kehittämiselle

tämä ei missään nimessä pidä paikkaansa vaan me olemme halunneet kohdentaa tukea nimenomaan kaikkein pienituloisimmille eläkeläisille jotka saavat pelkkää kansaneläkettä sekä pientä työeläkettä ja olemme halunneet kohdentaa sen asumistuen kautta

silloin tämä yhtenäisyys säilyy tämän ostopalvelun kautta ja maksusitoumusten kautta

eriarvoisuuden lisääntyminen on pysäytettävä

arvoisa puhemies

on selvää että elinvoimaiset ja veropohjaltaan vahvat kunnat eivät automaattisesti paranna palveluiden saatavuutta ja kansalaisten yhdenvertaisuutta

sen takia tätä lakia ei voi missään nimessä hyväksyä varsinkaan kun me tiedämme vielä että toimeentulotukilainsäädäntö ei tänä päivänä kohtaa sitä todellista arkea mitä sen pitäisi olla

esityksessä ehdotetaan ettei työnhakijan tarvitse käydä enää henkilökohtaisesti te toimistossa tai ottaa yhteyttä tiettynä aikana jos kyse on työnhaun voimassaolon jatkamisesta

opiskelijat ovat opiskelunsa ohella paljon töissä jotta he selviytyisivät päivittäisistä perusmenoista kuten ruuasta vuokrasta opiskelutarvikemenoista vaatteista puhtaustarvikkeista ja niin edelleen eli aivan tavallisista meille jokaiselle kuuluvista perusmenoista

tämä on ollut kaikkein paras tapa mielestämme turvata se että se raha kohdentuu suoraan niitten kaikkein heikompiosaisten ihmisten elämäntilanteeseen

sen sijaan jatkossa työnhaun voimassaolo edellyttää että henkilö asioi te toimiston kanssa toimiston asettamassa määräajassa tilanteensa ja palvelutarpeensa mukaisesti

tai en puutu siihen enää sen enempää

arvoisa herra puhemies

nyt kuitenkaan hallitus ei tue opiskelijoiden kokopäiväistä opiskelua eikä myöskään mahdollista heille selviytymistä kaikista päivittäisistä perusmenoista

sitten vielä haluaisin viitata siihen mihin ed

muutoksen tavoitteena on että aina viranomaisyhteydenpidon sisältönä on asiakkaan tilanteen tarkistaminen ja palvelutarpeen mukaisista palveluista sopiminen

järjestöt paikalliset yritykset ja markkinat voivat vastata osasta palvelutuotantoa mutta kuntaa sen palveluita ja kuntalaisten hyvinvointia ei saa myydä markkinoiden armoille

vastaisin ensinnäkin edustaja rehulalle että täällä ei todellakaan haeta yhtä ainutta mallia vaan kuten täällä on useamman kerran tänäänkin selvitetty selvitystyö lähtee eri kuntien ja alueiden omista tarpeista ja sieltä kumpuaa sitten se millä tavalla esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuolto lähdetään tekemään

ukkola viittasi tähän ratikkakeskusteluun

kuten ministeri esittelypuheenvuorossaan kertoi niin lähtökohtana lakiesityksessä on että tunnustamisen myötä syytetyn tilanne helpottuu kun hän on auttanut esimerkiksi rikoksen selvittämistä ja sitä kautta tämän seurauksena rangaistus hänen osaltaan tulee lievenemään mutta sitä kautta myös tämä prosessi tulee nopeutumaan

tämän takia koen että tätä lakia ei pitäisi lainkaan hyväksyä ja koko tämä pykälä kokonaisuudessaan pitäisi purkaa ja arvioida aivan uudella tavalla nimenomaan sillä tavalla että se tukee sen toimeentulon viimesijaista turvaa jossa sosiaalipalvelut ovat yksi osa ja toimeentulotuki talouden tuki on yksi osa

me tiedämme että toimeentulo ongelmat vaikuttavat vahvasti opintojen etenemiseen

ratikka ajatus ei ollut minun ajatukseni vaan se tuli asiantuntijalta jonka nimeä en nyt lähde tässä julkisesti sanomaan mutta ratikalla hän kuvasi palveluja

näin voidaan vähentää ilmoitusluontoisia täysin teknisiä yhteydenottoja ja voidaan samalla vapauttaa asiantuntijoiden työpanosta varsinaiseen sisältötyöhön eli työllistymisen edistämiseen

tämä puolestaan aiheuttaa eriarvoisuuden lisääntymistä oppimistulosten heikentymistä ja jälleen kerran lisääntynyttä stressiä niin lapsille kuin opettajillekin

me tiedämme myös sen että riittävä toimeentulo vähentäisi psyykkisiä paineita ja myös taloudellista selviytymistä ja sitä kautta tukisi opiskelijan koko elämäntilanteen hallintaa sekä myös sitten opiskelijoiden etenemistä tavoiteajassa

tällä hän tarkoitti sitä että palveluita ei tarvitse olla kaikkialla suomessa

pelkään että näistä toimenpiteistä tulee pitkällä aikavälillä vielä iso lasku meidän maksettavaksemme puhumattakaan miten nämä vaikuttavat yksittäiseen lapseen ja nuoreen

tämä on erittäin kannatettava muutos ja antaa parhaimmillaan hyvät mahdollisuudet asiakaskeskeisen toimintakulttuurin kehittämiseen ja yksilöllisen palvelun korostamiseen

meidän näkemyksemme mukaan on erittäin tärkeää että riippumatta siitä missä tahansa suomea maatamme ihmiset asuvat jos he tarvitsevat palvelua niin heillä olisi samanlaiset mahdollisuudet saada samanlaiset palvelut riippumatta siitä missä päin suomea he asuvat

arvoisa herra puhemies

jos ihan henkilökohtaisesti kommentoin edustaja saarikon ja keskustapuolueen visiota lapsiperheiden palveluista niin asiallisesti tuen tätä esitystä hyvinkin pitkälle

ei ole mitään järkeä juoksuttaa ihmisiä te toimistoissa tyhjän takia

tämä tuo myös riskiä sairastua mielenterveysongelmiin ja valitettava tosiasia on myös se että opiskelijoitten mielenterveysongelmat ja ahdistukset ovat lisääntyneet opiskelijaterveydenhuollon parissa

voidaan todeta että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen leikkaukset tulevat lisäämään eriarvoisuutta lasten ja nuorten välille millä on myös merkitystä heidän jokaisen tulevaisuudelle

asioinnin pitää olla aina tavoitteellista niin että työnhakijalla ja virkailijalla on sama tavoite eli asiakkaan tilanteen parantaminen ja työllistäminen

kuten tiedämme tällä hetkellä näitten aikojen oikeus prosessien ja taiteen päätti oikeusprosessien pitkät ajat on todellinen ongelma ihmisten oikeusturvan kannalta

olen olettanut myös että eduskunnan yhteinen tahto on ollut tukea aluepolitiikkaa ja mahdollistaa sitä kautta että ihmiset voisivat elää ja asua eri puolilla suomea

kun siellä on yksi vahva kunta peruskunta lappeenranta siinä ympärillä on useita pieniä kuntia niin kun olen kiertänyt eri kunnissa kyselemässä erilaisia asioita niin on ollut täysi yllätys pienten kuntien kuntalaisille se että heillä ei ole todellista päätösvaltaa kunnanvaltuustossa suhteessa vähän alle jääneellä kiljunen tähtäsi näihin tähän palveluitten järjestämiseen

toivoisin tämä on minun oma subjektiivinen henkilökohtainen näkökantani että tulevaisuudessa me kehittäisimme lapsien ja lapsiperheitten palveluita nimenomaan heidän näkökulmastaan ja hallinnon rajat me voisimme rikkoa

arvoisa puhemies

valiokunnan mietinnössä todetaan hyvin että muutos vähentää turhaa ja turhauttavaa asioimista ja edistää siirtymistä toimintatapaan jossa työnhakijan valvonnan sijaan työnhakijaa palvellaan

tavoitteena on myös saada nämä resurssit kohdennettua vakavampiin rikoksiin ja sitä kautta myös päästä puuttumaan näihin

he elävät köyhyysrajan alapuolella ja muissa pohjoismaissa perheellisillä opiskelijoilla on muun muassa huoltajakorotus mutta suomessa tätä ei ole

sen takia on myös tärkeätä että ihmiset pystyisivät saamaan samanlaiset palvelut ovat he sitten rovaniemellä tai täällä helsingissä tai sitten vaikka kainuussa kuten täällä on viitattu

arvoisa puhemies

vaikka täällä eivät edustajat nyt olekaan sitä mieltä ja olen myös itse ymmärtänyt että täällä ei ainakaan julkisesti olla puhuttu lukukausimaksujen puolesta me tiedämme että meidän ulkopuolellamme käydään keskustelua

on sitten minkälainen se organisaatio kaiken keskiössä täytyy olla lapsi ja lapsiperhe ja sitä kautta näitä palveluita pitää lähteä kehittämään

arvoisa puhemies

perheellisten opiskelijoiden ansaintarajaa pitäisi mielestäni nostaa mikä sitä kautta helpottaisi perheen ja opiskelun yhteensovittamista

viimeksi esimerkiksi kelan valtuutettujen kokouksessa kun siellä meillä selvitetään perustulokokeilua tätä kokeilua valmisteleva virkamiestutkija jo sanoi että tämä mahdollistaa muun muassa sen että perustulokokeilun kautta voitaisiin harkita lukukausimaksujen ottamista

toivon että tämä ei ole se lopullinen vaihe jossa varhaiskasvatus tai päivähoito tullaan tulevaisuudessa kehittämään

erityisen vaikeaa se on jos kyse ei ole tietoisesta laiminlyönnistä vaan siitä ettei ole ymmärtänyt tai sisäistänyt omia velvoitteitaan

tästä asiasta käydään myös julkisesti monessa paikassa keskustelua ja sen takia yleinen ilmapiiri alkaa mahdollistaa sen että vaikka me nyt olemme tätä mieltä niin tulevaisuudessa voi olla että myös päätöksentekijät tässä salissa ovat eri mieltä kuin me nyt

mutta se on jo varmaan vuosien päästä olevaa visiota ja en välttämättä ole itse enää tässä keskustelemassa niistä aiheista

ja nyt sitten jää kun tässä kuitenkin on myös tavoitteena se että näitten pienempien rikosten osalta mahdollisesti vapautetaan syytetty näistä rikoksista tai sitten hänen kohdallaan tulee lievempiä seuraamuksia ja nuoret saattavat ajatella että he voivat toteuttaa näitä rikoksia koska mitään ei välttämättä seuraa tai sitten ne rikosten seuraamukset eivät ole niin vakavia

kävin täällä aikaisemmin ja ajattelin että tulen tänne ettei tuo aikataulu rajaa sitten puheenvuoroani

lukuisilla tahoilla elinkeinoelämän keskusliittoa myöten on herätty ihmettelemään miten suomi tulee jatkossa kehittämään innovatiivisia tuotteita joilla maan vienti saataisiin taas nousuun jos yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perustaa murennetaan

on myös tärkeää että asiakkaalla on tarvittaessa mahdollisuus asioida te toimistoissa myös henkilökohtaisesti niin että toimisto on tietoinen asiakkaan kulloisestakin palvelutarpeesta

hallitusohjelman mukaisesti päivähoidon yleiseen suunnitteluun ohjaukseen ja valvontaan kuuluvat tehtävät siirtyvät opetus ja kulttuuriministeriöön

minun täytyy kyllä todeta että tämä vastakkainasetteleva keskustelu on osoittanut sen etteivät kaikki edustajat ole perehtyneet asiantuntijoiden lausuntoihin ja näkemyksiin joita on saatu sekä sosiaali ja terveysvaliokunnassa että sivistysvaliokunnassa ja siltä osin on harmillista että tämä keskustelu menee siihen että mikä minun mielestäni on oikein ja miten minun lapseni on kasvatettu

varhaiskasvatuksen suunnittelu ohjaus ja valvontatehtävät jakautuvat näin kahteen ministeriöön koska lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet jäävät sosiaali ja terveysministeriöön